sillä tavalla tämä maa lähtee uudestaan nousuun

tokihan me keskitymme edustaja anttila

biotalous on yksi johonka keskitymme cleantech on toinen ja digitalisaatio mutta me emme voi niitä voittajia valita vaan yrityksen tehtävänähän on tavalla tai toisella tehdä tuote tai palvelu jota ostetaan ja sitten tuottaa suoranaisesti voittoa omalle omistajalleen

kuten aikaisemmin totesin mielestäni molemmat valiokuntien lausunnot ovat erinomaisia ja toivon että voimme käydä niistä vielä tässä salissa keskustelua

vastaan kahdessa osassa joista ensimmäisessä yritän selittää sitä kokonaisuutta jota lähdimme tässä paketissa tavoittelemaan ja toiseksi vastaukset oppositiolle

meidän isot infrastruktuurihankkeemme joissa siis yhdistetään raiteet ja asuntojen rakentaminen elävät ajassa suhdanteessa

meidän suurimmat edustustomme ovat tietenkin niin sanotut multiedustustot kuten yk edustusto new yorkissa tai genevessä tai meidän eu edustustomme

rakennepoliittiseen ohjelmaan viitattiin monta kertaa

ne ovat elvytystä ja toivottavasti saavat aikaan sekä lyhyen tähtäimen talouskasvua mutta laajempina infrastruktuurihankkeina myös pidemmän aikavälin talouskasvua

tietysti niin sanotuissa suurissa pääkaupungeissa berliinissä lontoossa washingtonissa tukholmassa miehitys on melkoisen vahva

sote ratkaisu eläkeratkaisu kunnat niiden tehtävien karsiminen rakenteellinen työttömyys ja sitten infra ja asuntorakentaminen kaikki pyrkii siihen

tässä on myös selkeä psykologinen signaali siitä että tässä suhdannetilanteessa ei voi seistä tumput suorina vaan on myös tehtävä pitkällekin meneviä toimenpiteitä ja saatava sitä kautta sekä suomi että suomen talous nousuun

kodinhoidon tuki oli asia joka nousi esille muun muassa edustajat tiilikainen ja sinnemäki

heidän tehtävänsähän on tietysti pitää huolta siitä että raportointi kulkee suomen ja suomen kansalaisten intressejä valvotaan ympäri maailmaa

toinen kokonaisuus jota me pyrimme tässä hallitusohjelmassa rakentamaan on myöntää että on tapahtunut virheitä kaksi verotuspoliittista virhettä joista ensimmäinen liittyi edustuskulujen verovähennyksiin

minä olen vähän tällainen kieli invalidi että välillä ei solju

eli kotihoidon tuki

sen tavoitteena on se että kohdellaan isää ja äitiä tasa arvoisesti ja tavoitteena on se että myös koulutetut äidit pääsevät helpommin töihin

kyllä se on ohjaava toimenpide se on eräänlainen porkkana

toinen esimerkki oli windfall vero jota sitä paitsi ei todennäköisesti olisi hyväksytty euroopan unionin kilpailuviranomaisten toimesta

kyllä

kyllä

väittäisin että kyllä lisää

eli suomi nousee työllä ja myös sillä että saadaan koulutettuja äitejä töihin

ei varmaan ole yksiselitteistä vastausta tähän

pyrin aikaisemmassa vastauksessani sen antamaan

viimeinen huomio jonka haluan tähän todeta on se että on ilman muuta selvää että pyrimme panostamaan koulutukseen tutkimukseen ja innovaatioihin mutta me olemme myös siinä tilanteessa että elvyttämällä me emme saa enää tätä maata nousemaan

budjetista onnistutaan rahoittamaan myös kazakstanin astanassa juuri avatun lähetystön hyvin alkuun lähtenyt toiminta

ensimmäinen liittyy oikeudenkäynteihin joihinka kiinnittivät huomiota tietysti monet ensimmäisessä kierroksessa mutta myös tässä toisessa edustajat räsänen hemming hakola hoskonen laukkanen ja haavisto

mielestäni oppositiolta tuli erinomaisia neuvoja toki eri painotuspistein

en kuitenkaan haluaisi luoda sellaista mielikuvaa että euroopassa olisi syntymässä jonkin näköinen käytäntö jolla merirosvoja tuodaan eurooppaan oikeudenkäyntejä varten

meidän painopisteemme tietysti ovat niin kun täällä moni varsinkin ulkoasiainvaliokunnan edustaja hyvin tietää kosovo afganistan ja tsad ja mahdollinen osallistuminen somalian läheisyydessä myös eun merelliseen operaatioon atalantaan josta vielä ei ole tehty päätöstä

windfall verotuksesta olitte samaa mieltä

näin ei kerta kaikkiaan ole

mielestämme teidän ajatuksenne lupaprosesseista tai sähköisistä palveluista ovat ilman muuta tarkastamisen arvoisia

peräänkuuluttaisin kuitenkin siinä mielessä vastuullisempaa keskustelua että heitot siitä että suomen hallitus tai suomi hoitaa ja laskee talouttaan samalla tavalla kuin kreikka eivät ehkä minun mielestäni kuvasta tämän tilanteen vakavuutta

siirtopyyntö osoitetaan keskusrikospoliisille joka toimittaa aineiston valtakunnansyyttäjänviraston arviointia varten

tässä lyhykäisesti ulkoasiainministeriön pääluokan oleelliset kohdat

keskustan puolelta

tällä hetkellähän eu käy neuvotteluja sekä kenian että seychellien kanssa ne ovat erittäin pitkällä kuten myös mauritiuksen kanssa

mutta edustaja sipilä ehkä perusongelma tässä kuitenkin on se että jos yhtäältä haukkuu tätä pakettia ja sen jälkeen ehdottaa miljardiluokan pakettia niin se yhtälö ei oikein tahdo toimia

olisiko oppositio valmis ottamaan enemmän velkaa

entä väylämaksut ja kasvupaketti

se on ollut tämän kokonaisuuden ongelma

arvoisa herra puhemies

se mihin me pyrimme tässä oli se että me teimme paketin

jos talous ei lähde kasvuun silloin tämä paketti ei lähde kasvu sivaltava paketti on hyvä taas jos se lähtee niin ei tule ylikuumenemaan

ensin

kuten aikaisemmin totesin nimenomaan eu tulee ottamaan johtoroolin ja tämä on ensimmäinen kerta kun eu on mukana tämmöisessä laajemmassa sanotaan rauhanoperaatiossa kaukasiassa ja se oli minun mielestäni hieno asia

siitä ilmaisivat näkemyksensä ja kysymyksensä edustajat salolainen koskinen ja myös nylander ja sitten sumuvuori

tämähän on eräänlaista rauhanvälitys tai rauhanturvatoimintaa minun mielestäni parhaimmillaan

laukkanen kysyi ikään kuin parlamentaaristen takeiden perään mainiten tasavallan presidentin puhelut ja kirjeen siis kaksi puhelua medvedevin kanssa joissa käsiteltiin kriisiä alkuvaiheessa

olemme vahvasti sitä mieltä että pohjoismaita sitoo poliittinen solidaarisuus

kiljunen somalimaan tunnustaminen ei ole suomen ulkopoliittisella kartalla

nylander tilanne on siis se että meidän ulkoministeriöidemme poliittiset osastopäälliköt pohtivat yhdessä millaista sisältöä tällainen poliittisuusjulistus voisi käsittää mikä se kokonaisuus on ja lähdetään todellakin liikkeelle siitä että kaveria ei jätetä

yksi erityisesti keskittyi siihen että venäjä antaisi vihreätä valoa etyjin sotilastarkkailijoille ja se oli ikään kuin se painostus joka loppujen lopuksi sitten johti siihen että venäjä wienin neuvotteluissa hyväksyi neuvottelutuloksen

sen takia tasavallan presidentin rooli tässä oli erittäin keskeinen

sitten mitä tulee näihin kirjeisiin niin ne olivat ikään kuin ennakkoilmoitus siitä että venäjä tulee tunnustamaan abhasian ja etelä ossetian itsenäisyyden

kyse ei todellakaan ole mistään sotilasliitosta tai tämän tyyppisestä mutta kuitenkin konkreettisesta tunnustuksesta siitä että teemme yhteistyötä

arvoisa rouva puhemies

ne olivat ne kaksi peruspointtia siitä

sitten on tietysti ollut aika miten minä sen nyt sanoisin vilkasta ehkä hiukkasen poleemista mutta myös raikasta keskustelua natosta ja tulkinnoista

minun täytyy myöntää että kun olen itse lukenut mitä omassa puheessani olen mukamas sanonut niin piti oikein mennä takaisinpäin ja katsoa ja totta kai minä kysyisin ehkä vastakysymyksen

paloniemi puhui naton huippukokouksesta myös historiallisena ja kysyi mitä tämä ohjuspuolustusjärjestelmä oikein käytännössä sitten tarkoittaisi

se on todellinen akselilla yhdysvallat

tässä on paljon hyviä uutisia

tekninen työ aloitetaan rauhassa ja pääasia tässä on oikeastaan se että nato ja venäjä ovat määritelleet yhteisen uhkakuvan ja sen pohjalta lähdetään tätä ohjuspuolustusjärjestelmää rakentamaan

nykylinjalla pärjätään toistaiseksi kunhan muistetaan samalla pitää silmät auki ja suunnattuina eteenpäin

toinen huomio liittyy kieliin niihin kiinnitettiin tässä paljon huomiota

eli monella tavalla minä olen oikeastaan ihan samoilla linjoilla kuin erkki tuomioja

tämä on asia jota meidän pitää edistää

laukkanen oli samaa mieltä naton ja venäjän reset painalluksesta ja kysyi miten pitkälle afganistanin yhteistyössä voidaan mennä

suurlähettiläspuhe oli avoin juuri sen takia että voimme käydä tätä avointa keskustelua mutta käykäämme sitä myös siltä pohjalta mitä puhe piti sisällään

en usko että venäjä koskaan palaa afganistaniin se on ollut aika pitkälti se suora viesti mutta tietysti ylikulkureittejä ja tämän tyyppistä yhteistyötä voidaan tehdä

sen jälkeen ed

vaikea sanoa

ei tässä ole mitään järkeä lähteä mihinkään niin sanottuun jäsenyyskeskusteluun mutta toivon että voisimme vähän aukaista tätä keskustelua koska aika usein edelleen näkee meidän suomalaisessa keskustelussa vivahteita sellaisesta kylmän sodan ajattelusta että nato on pelkästään kylmän sodan jäänne

se on tuplannut jäsenmääränsä tekee erittäin läheistä yhteistyötä venäjän kanssa ja sen kaksi suurinta operaatiota tällä hetkellä ovat kfor vähenemään päin ja isaf afganistanissa eli se toimii rajojensa ulkopuolella ja huom

me teemme totta kai kaikkemme sen eteen että suomen ääni kuuluu myös naton kaltaisissa organisaatioissa mutta on ilman muuta selvää että siinä missä islanti ja norja ovat eun ulkopuolella suomi ja ruotsi ovat naton ulkopuolella ja silloin meidän vaikutusmahdollisuutemme ovat kuten totesin huomattavasti pienemmät

mielestäni meillä on ollut täällä värikäs ja hyvä keskustelu varjobudjeteista ja tekisipä melkein mieli sanoa että meidän pitäisi siirtyä brittiläiseen järjestelmään jossa oppositiolla on myös varjoministerit jotka ovat vastuullisia koska sitä kautta me pääsisimme vieläkin parempaan keskusteluun

yksi estää georgian ja ukrainan nato jäsenyys vaikuttaa todelliselta tällä hetkellä kaksi estää yksipuolinen ohjuspuolustusjärjestelmä vaikuttaa todelliselta ja kolme saada takaisin sitä arvovaltaa mikä venäjällä ulkopolitiikassa oli ja sen se on saanut yhdysvalloilta euroopan unionilta ja natolta

minulle se nyt ei ihan välttämättä vielä tässä vaiheessa auennut mutta olen hidas ja otan siitä mielelläni edustaja sipilältä oppitunnin

kuten totesin aiemmin tämä on erinomainen kehitys